eikö millään ole mitään rajaa ed

sitten esimerkiksi voisi kokeilla tätä yhteisöveromallia sillä se olisi ainakin yksinkertainen kun täällä sanottiin että on vähän monimutkaista tämä asia järjestää niin sitten näin

zyskowicz

tässä puhemies muutamilla terveisillä vielä kerran

ulkona on tällä hetkellä aika lämmin ilma mutta siitäkin huolimatta olen mielelläni tässä pöntössä tänä iltana tänä torstaina koska saan näin mukavasta asiasta olla puhumassa kaikkien näiden vuosien jälkeen

tällä talouspolitiikalla näillä väärillä talouspoliittisilla valinnoilla mitä teidän hallituksenne nyt on tekemässä tämä uhka on todellinen

edustaja zyskowicz kun te täällä puhuitte tästä eläkkeensaajien verotuksesta niin olisiko silloin jos te olette tänään sitä mieltä että te ette nyt voineet asialle mitään ollut reilua sitä eläkkeensaajaa kohtaan että ennen vaaleja ette olisi puheenjohtajanne suulla alleviivanneet että tämä on kokoomuksen perusfilosofia ja sillä että teemme tasavertaiset kevennykset emme saata eläkkeensaajia epäreiluun asemaan

minusta tuntuu kyllä siltä että nyt edustaja niikko vielä teillekin kannattaa ihan tosissaan vielä siellä teidän ryhmässänne käydä kenties tämä keskustelu

huomautan että silloin lähetekeskustelussa myös kokoomuksen puheenvuoron käyttäjät olivat hyvin kriittisiä tälle asialle ja sen takia tuntuu vähän surulliselta sen tavallisen omakotiasujan ja tavallisen kansalaisen kannalta että toisaalla puheissa sanotaan että ei hyvä tai sitten vaietaan asiasta ja annetaan sen mennä läpi kun kuitenkin sillä yhdellä teolla sillä äänestyksellä voisi vielä tämän peruuttaa ja varsin perustellusti varmasti keskustella ministeri tiilikaisen kanssa siitä josko hän nyt tulisi toisiin ajatuksiin tässä kyseisessä asiassa

se on hyvin hämmentävää kun ensin puheenjohtaja stubb sanoo ennen vaaleja näin monille eläkkeensaajille minultakin on sitä kyselty jälkeenpäin miten tämä voi olla mahdollista että nyt tämä veroero syntyy kokoomuksen toimesta ja sitten vaalien jälkeen se sama stubb valtiovarainministeri stubb omassa esityksessään esittää toisin

minua on kanssa todella ihmetyttänyt kun täällä käytetään hallituksen toimesta puheenvuoroja joissa ikään kuin annetaan ymmärtää että kaikki olisi hyvin kaikki olisi kunnossa kaikki olisi järjestyksessä

tietenkin omalta osaltani asuntoasioista vastaavana ministerinä haluan kyllä painottaa sitä ja iloita siitä linjasta mikä tällä hallituksella on ollut asumisen edistämisen suhteen

eli nyt pitää kysyä että jos kokoomus on toista mieltä kuin mitä kokoomus esittää niin onko se sitten perussuomalaiset vai keskusta vai kuka tätä veroeroa haluaa koska aiemmin sitä ei halunnut kukaan

kun kysyy niiltä reumapotilailta itseltään niin onkohan heillä sellainen tunne että kaikki on kunnossa tai onkohan heillä sellaisia kokemuksia nyt viime ajoilta ja viime viikoilta ja kenties kokemuksia tulevaisuuden suhteen että kaikki olisi kunnossa

valtiolla on nyt isot kortit pöydässä

arvoisa ministeri pekkarinen siis ihan tavallisten ihmisten kotitalouksien sähköverotus on kolminkertainen maatalouteen nähden

meillä on lukuisia suhdanneluonteisia osin pysyviä uusia tukimuotoja joilla tuemme sitä että ihmiset saisivat lisää kohtuuhintaisia koteja

ilmeisesti kaikki tavalliset ihmiset siellä kotitalouksissa kyllä kantavat vastuuta ilmastosta mutta teidän ajattelunne mukaan maataloudella ei ole mitään vastuuta sitähän te äsken sanoitte

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

ei varmastikaan ole

kun kysyin valtiovarainvaliokunnassa joukolta taloustieteilijöitä tiedättekö yhtäkään ekonomistia joka tässä tilanteessa suosittelisi tai pitäisi edes jollain tavalla siedettävinä koulutusleikkauksia niin vastaus oli että emme tiedä päinvastoin

äsken olin kuulevinani että siellä olisi kokoomuksellakin jotain halukkuutta tehdä tässä ja nyt toimia jotta puheiden mukaisesti myös hyväosaiset osallistuisivat lamatalkoisiin

mutta arvoisa ministeri pekkarinen kun teillä on kuitenkin nyt niin valtavan hieno tämä hallitus ja te olette kertonut niitä valtavan upeita tekoja mitä olette tehnyt niin muistakaa että te nyt tässä hallituksessa elätte keskellä ennennäkemätöntä talouskriisiä ja työllisyyskriisiä

täällä ministeri rinne mainitsi tämän tärkeän historiallisen sopimuksen helsingin seudun kuntien ja valtion välillä jolla me huolehdimme siitä tupohengestä että kaikki toimijat ovat mukana siinä

minä kuunneltuani kahden perussuomalaisen edustajien tolppanen ja niikko puheenvuorot joissa varsin voimallisesti viitattiin omaan puheenvuorooni ja sosialidemokraattien vaihtoehtoon kävin nyt sitten noutamassa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin

tässä vaiheessa keltaisen kirjan toimet ovat nolla

jokaisessa viisaassa valtiossa nyt osana elvytystoimia tehdään paketteja joissa erityisesti keskitytään tähän ympäristön ja työllisyyden yhteensovittamiseen

sen verran kun täällä puhuttiin nuorten työllisyydestä mikä on meille kaikille sydänasia niin on tietenkin merkittävää että lukuisten eri ministerien hallinnonalalla nuorten työllisyyttä ja tätä nuorisotakuuta edistetään

edustaja tolppanen kysyi koska hallitukselta riittää rahaa opiskelijoiden opintotuen takaisinperintäjärjestelmän parantamiseen ja homekoulujen korjauksiin jnp

olen myös kulttuuriministeri ja siellä vastaan nuorisoasioista ja tietenkin meidän toimialaamme kuuluu työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä hyvin tärkeitä asioita

työllisyyteen nuorten työllistämiseen liittyvänä iloisena uutena asiana voin kertoa että tässä budjetissa veikkauksesta tuloutetaan lisämäärärahaa jotta voidaan edistää nuorten työllisyyttä tässä ja nyt

nyt leikataan työttömyysturvaa nyt eriarvoistetaan eläkkeensaajien verotusta nyt sanotaan työmiehelle ja työnaiselle että palkanalennus pakkolailla

ministeri katainen mitä aiotte tehdä tällä viikolla tässä budjettikäsittelyssä

mutta puhemies haluaisin kiinnittää huomiota tässä esityksessä olleeseen lahjoitusvähennykseen joka tulee hallituksen esityksen mukaan niille henkilöille ketkä tekevät lahjoituksen näille korkeakouluille

selasin myös sivistystoimen läpi

minä kehottaisin että siinä kannattaisi kyllä nyt tutustua tähän sdpn vaihtoehtoon nimittäin tämän suhteen meillä olisi huomattavasti oikeudenmukaisempi ja reilumpi vaihtoehto suhteessa tähän hallituksen esittämään malliin jossa on todella paljon porsaanreikiä jotka mahdollistavat kyllä miljonääreille aikamoisen potin

eli kun tehdään vaihtoehtobudjetteja niiden idea on muuten se että niissä esitetään vaihtoehto ja sitten ollaan niiden esitysten takana mitä on esitetty

arvoisa rouva puhemies

koska te ette ottaisi velkaa enemmän kuin hallitus ette muuten vähempääkään niin silloinhan teidän menotasonne pitää olla suurin piirtein samassa kuin tässä hallituksella

kaiken kaikkiaanhan tämä lakiesitys on lakiesityksenä hyvä eli tässä kuitenkin puututaan selkeään epäkohtaan ja tämähän on se asia mihin jo aikanaan viime kaudella todellakin ministeri urpilainen pisti valmistelun liikkeelle

nimittäin me esitämme ensinnäkin että tämä vähennys voitaisiin tehdä nimenomaan verosta ei ansiotulosta mikä siis tarkoittaisi sitä että miljonääri ja maisteri olisivat tasavertaisessa ja oikeudenmukaisemmassa asemassa

me sosialidemokraatit olemme tässä kyllä olleet kovin vaativia sen suhteen että meidän ei pidä läpi sormiemme katsella näitä tilanteita

tämän halusin sanoa

ihan lyhyesti vaan

ja toinen sdpn esitys tässä on se että meidän mielestämme tämä verovähennysoikeus tulisi vain niille yliopistoille jotka ovat täällä suomessa lahjoitus joka tehdään tänne suomeen olisi vähennyskelpoinen

kuuntelin huoneessani kun tulostin tätä vaihtoehtobudjettia ja jos olen käyttänyt sanaa keskustapuolue se on todella homma että se on tullut siinä kun niin innokkaasti puhun teidän vaihtoehdoistanne suomen keskusta kyllä näin

tosiaankin hyvän lakiesityksen ohella me haluamme kiinnittää huomiota siihen että parhaillaan tämä portugalin tapaus on meneillään ja me haluamme sitä kiirehtiä ja siksi puhemies kannatan tätä edustaja harakan esittämää erinomaista lausumaa

eli kun hän puhui tästä asunnottomuudesta

aivan oikein on tärkeää ja hyvä että hallitus on tässä ryhtynyt toimiin mutta kyllähän kun asunnottomuutta ajattelee niin senkin kannalta on hyvin tärkeää kriittisen tärkeää myös juuri se että syntyy niitä normaaleja vuokra asuntoja kohtuuhinnalla

mutta en minä ymmärrä miten edustaja kankaanniemi ja perussuomalaiset ovat sitten hyväksyneet että tämän vähennyksen voisi tehdä myös ulkomaille tehdyistä lahjoituksista kaiken kaikkiaan

eli asunnottomuudenkin kannalta tarvitaan myös muiden toimenpiteiden lisäksi normaaleja vuokra asuntoja kohtuuhinnalla ja juuri siksi tämä oli se yksi syy siihen miksi sosialidemokraatit ovat halunneet tarttua hetkeen ja myös haastaa ministeriä tarttumaan hetkeen että nyt kun on tällainen tilanne niin hyvänen aika kun pystytään elvyttämään ja rakennuttamaan niin otetaan myös tämä sosiaalinen näkökulma huomioon ja rakennetaan näitä perinteisiä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ihmisille

ja sitten vielä kun puhutaan tästä verovähennysoikeudesta lahjoitusten osalta korkeakouluille niin muistattehan arvoisat perussuomalaiset kun silloin ennen vaaleja yksi niistä teidän lupauksistanne minkä varmasti hyvää hyvyyttänne annoitte oli se että sitten kehitysyhteistyöhön lahjoitukset

on erittäin hyvä että tämä kysymys tulee sillä nimenomaisesti meidän esityksemme on kuntatalouden osalta lievästi myönteinen ja positiivisella puolella olemme tehneet tarkan yhtälön ja nämä verotulomenetykset kunnille kompensoidaan

eikö se mennyt niin että festina lente kiiruhda hitaasti

ne tulevat siitä että me haluamme antaa eläkkeensaajille kevyemmän verotuksen me haluamme antaa pieni ja keskituloiselle palkansaajalle kevyempää verotusta

mutta sanon kyllä suoraan sen kun te aina niin väen vängällä haluatte suomalaista kilpailukykyä parantaa sillä että suomalaisten palkansaajien palkkoja leikataan

me haluamme oikaista sen epäsuhdan mitä hallitus on esimerkiksi nyt eläkkeensaajille tekemässä repimällä taas kerran epäoikeudenmukaisesti veroeron palkansaajaan

sekö on todellakin nyt edustaja zyskowicz teidän lääkkeenne tähän tilanteeseen että suomalainen työmies suomalainen palkansaaja suomalainen työläinen tekee halvemmalla työtä

kyllä minä oikeasti olen järkyttynyt siitä että täällä vähätellään näin kertakaikkisesti työttömyysongelmaa

mitä ihmettä kun kuitenkin hyvin moni nimenomaisesti ekonomisti ja taloustieteilijä puhuu siitä että ongelmana on nimenomaan se että ihmisillä ei ole ostovoimaa tämän kautta tulee ongelma

arvoisa herra puhemies

me olemme tehneet tarkat laskelmat tässä ja meidän kuntavaikutuksemme ovat lievästi myönteiset eivät suinkaan pakkasen puolella

ministeri näyttää tänään kohtuullisen tyytyväiseltä mutta minä olen siitä hieman hämmästynyt että näytätte tyytyväiseltä sillä kyseessä on kuitenkin ympäristöministeri joka näyttää tyytyväiseltä päivänä jolloin kuitenkin näin harvinaislaatuinen laki on tänne eduskuntaan tuotu

tuolla ovat nuoret osoittamassa mieltään ja täällä puhutaan nuorista ja sitten vihreiden taholta tulee tekstiä jossa puhutaan rahojen vetämisestä sinne tänne

minä luulen edustaja satonen että meillä ei ole kyllä mitään hävettävää sen suhteen mitä olemme saaneet aikaiseksi veronkierron torjumiseksi tai esimerkiksi laajasti harmaan talouden torjumiseksi

etla on tämän tehnyt

täällä edelliset puhujat muun muassa edustajat rajamäki pulliainen ja tiusanen ovat aika hyvin kuvanneet sitä ainutlaatuisuutta ja ongelmallisuutta mikä tähän lainsäädäntöön ihan periaatteellisella mutta myös käytännöllisellä tasolla liittyy

minulla on tässä kansantaloustieteiden professorien kirjoittama aamulehden artikkeli siitä että kun hallitus on vain elvyttävinään antamalla hyväosaisille veronkevennyksiä jotka menevät sukanvarteen ja samaan aikaan kunnat ovat pulassa ne leikkaavat ne irtisanovat väkeään lomauttavat nostavat verojaan niin tämän seurauksena arvoisa valtiovarainministeri katainen näin professorit sanovat yhteisvaikutus on se että julkinen talous ei elvytä lainkaan

päinvastoin tänne tuotiin esityksiä tai meinattiin tuoda esityksiä jotka suorastaan rohkaisisivat erilaisiin veronkiertomahdollisuuksiin tai aktiiviseen verosuunnitteluun

tämähän oli taas äsken oikein kuvaavaa että keskusta käytti täällä puheenvuoron jossa se irtautui täysin nykyisen hallituksen veropolitiikasta

erkki pulliaisen ikäinen pallas yllästunturin kansallispuisto ja sitä koskeva ratkaisu on merkittävä ja iso periaatteellisen tason muutos

ihan alkuun kyllä haluan myös osaltani todeta että onhan tämä tavatonta että me keskustelemme täällä välikysymyksestä ja hallituksen aitiossa ei ole pitkään aikaan näkynyt yhtäkään ministeriä

toinen asia mikä liittyy ehkä laajemmin tähän tietyssä mielessä on koko harmaa talous kaiken kaikkiaan se että pystymme keräämään kylliksi veroja eikä niitä kierretä

eli tavallaan tässä nyt sitten uudisrakentamisen tyyppisesti hyväksytään rakentaminen kansallispuistoon ja tämä on kyllä kaikkia niitä periaatteita vastaan mitkä aikanaan on kuitenkin kansallispuisto ja luonnonsuojelualueita määriteltäessä luotu

haluan tuoda esiin että viime kaudella kun sosialidemokraatit olivat hallituksessa silloin kyllä oli kunnia asia se että jos on välikysymystasoinen keskustelu käynnissä niin viimeiseen puheenvuoroon asti ministerit päivystivät aitiossa

te ilmoitatte että te istutte nyt odottamaan elvytyksen tuloksia ja tässä tapauksessa valitettavasti kärsijäksi joutuu se työtön se työtön nuori joka tuolla näyttää mieltään kun te istutte ja odotatte tuloksia joita talousoppien mukaan ei valitettavasti ole tulossa

sanon kyllä että se oli hyvin hämmästyttävää että silloin tämän kauden alussa hallitushan luopui näistä harmaan talouden torjuntaohjelmista rahat leikattiin sitten myöhemmin jonkin verran palautettiin mikä oli tietenkin tärkeää mutta kyllähän näihin asioihin pitäisi rivakammin puuttua koska kuitenkin nämä ovat aivan olennainen osa siinä että saamme rahoitettua tämän meidän hyvinvointiyhteiskuntamme nyt ja jatkossa emmekä sitten joutuisi tekemään sitä julmaa leikkauspolitiikkaa mitä hallitus tänä päivänä tekee kun olemme nähneet opiskelijat palkansaajat työttömät eläkkeensaajat barrikadeilla eikä mikään ihme

mutta sinänsä voi olla viisasta että keskusta edes nyt tulee toiselle linjalle ja toteaa myös sen että tämä kokoomuksen johdolla tehty tasaverokehitys on hyvin epäreilu ja hyvä näin parempi myöhään kuin ei milloinkaan

se viisas totuushan on aikanaan ollut se että tarvitsee olla lainsäädäntöä jotta se yleinen etu se luonnon arvojen säilyminen kaikkien yhteinen etu voisi mennä sen yksittäisen lyhytnäköisen taloudellisen edun edelle

olkaa hyvä toimikaa ministeri katainen

olisin hänelle nimittäin kertonut että se mitä sosialidemokraatit itse asiassa vastustivat oli se sama asia mitä tuntui hyvin moni suomalainen lähes koko suomen kansa vastustavan eli hallituksen virheellistä yksipuolista päätöstä tehdä eläkeleikkaus eli käytännöllisesti katsoen siirtää tilipäivää parilla vuodella eteenpäin

jaskari täällä sanoi että kun me kiinnitämme sosialidemokraatteina olennaiseen asiaan huomiota eli siihen miten kustannukset kotimaassa jaetaan rikkaiden ja köyhien välillä niin se hänen mukaansa antoi ymmärtää että sosialidemokraatit eivät olisi sitoutuneita tähän kööpenhaminan sopimukseen

siksi sen reilun pelin meiningin oikeutuksen mielessä ihmiset olettavat että kaikki ovat samalla viivalla kaikki ovat samassa veneessä eikä niin että vain toisilla siellä on pelastusliivit

eli tämä on täysin tätä kansallispuistojen perustamisajatusta vastaan oleva hanke mikä tässä nyt on meneillään valitettavasti

pitää olla kaikilla

mehän nimittäin olemme edellyttäneet sosialidemokraatteina hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja myös antaneet hallitukselle ikään kuin tukea sen suhteen että suomi olisi edelläkävijänä ja sitoutuisi kunnianhimoisiin tavoitteisiin

toinen ongelma tämän periaatteellisen ison ongelman lisäksi on myös tietenkin tämä ennakkotapausluonteisuus

myös me tiedämme sen että kyllä se lasku tulee olemaan kallis mikäli tähän asiaan ei puututa nyt ja kun siihen puututaan nyt se on silti kallis mutta se on halvempi kuin jos olemme välinpitämättömiä niin inhimillisesti ja eettisesti kuin ympäristönkin kannalta

se oli kova juttu

vaikka tässä hallitus on ollut hyväksymässä lausumia että tämähän on aivan ainutkertainen ja tästä ei mitään ennakkotapausta tule niin mikä tällainen lausuma ihan oikeasti sitten on painoarvoltaan kun ruvetaan miettimään että muut vastaavat haluavat samanlaisia oikeuksia

se oli tietenkin vähän häkellyttävää eilen kun tiesimme että näin on käynyt tekstiviestit sen meille kertoivat ilouutisen hallitus on perääntynyt virheellisestä päätöksestä

siksi arvoisa pääministeri en hyväksy sitä että keskusta heittää nyt sen robin hood viittansa jo neljän päivän päästä lauantaipäivästä pois ja unohtaa niin kuin ed

eli mikä on se voima joka tekee tästä niin ainutlaatuisen ettei juridisesti sitten jatkossa ole myös muilla mahdollisuutta vastaavia etuja itselleen hakea